valtion takaukset viljelijöiden kriisilainoihin ovat hyvä asia ja todellakin varsinkin jos syksyllä tuo kriisipaketti saadaan pahimpaan ahdinkoon mutta kysyisin miten saamme pitkällä tähtäimellä tämän pysyvän maatalouden rakennekriisin ratkaistua ja miten kuluttajat voivat siihen vaikuttaa

jotenkin tuntuu siltä että muutenkaan tässä selonteossa ei huomioida sitä visiota että tulevaisuudessa koko talouden kasvu on tuolla maakunnissa uusiutuva energia metalli puu kaikki ja kuitenkin se tavara täytyy sieltä tuoda eteenpäin

tässä mennään nyt niillä rajoilla miten jäsenmaa tässä tapauksessa suomi voi löytää omia olosuhteitaan vastaavan oikeuskäytännön pellon vuokrauksiin

söderman jolla on vankka kokemus euroopan oikeuskäytännöistä myös meitä tukee siinä mielessä että suomen ei aina pidä purematta niellä kaikkia niitä säännöksiä mitä eusta tulee että me myös voimme luoda meitä vastaavia olosuhteita

ongelmahan oli aikaisemmin solmittujen peltojen vuokrasopimukset mutta niin kuin tässä on käynyt ilmi sovitteluahan voidaan käydä myös alioikeudessa ja on se periaate että aina ajaa ohi se että pyritään solmimaan vuokrasopimus tasapuolisesti

on hyvä että meidänkin peltomme tulevat käyttöön tulevina aikoina kun ruuasta varmasti on pulaa ja myös energiaa tullaan tuottamaan pelloilla

on olemassa silloin järkevä järjestelmä jolla voidaan vuokrata oikeudenmukaisesti maita eteenpäin aktiiviviljelijöille

kilpailun lisäämisen haittavaikutukset näkyvät nyt jo

itse olen ollut kriittinen tässä mutta olen todennut niin kuin puheenjohtaja jokinen tuossa sanoi että on kuitenkin vielä mahdollisuus asiakkaalla itse päättää että hän voi mennä myös sellaiseen katsastustoimipisteeseen jossa ei korjata ja on myös tämä jälkikatsastamismahdollisuus

se on tärkeää ja on hyvä että meillä on nuo ponnet olemassa joissa nimenomaan me tarkistamme tätä asiaa sen jälkeen kun tämä on käytössä voivatko ihmiset saada luotettavaa katsastamista

kun sinä viet kuluneet jarrupalat niin nykyään sinulle voi katsastusmies sanoa että okei sinä voit ajaa noilla vielä ei niitä tarvitse vielä vaihtaa mutta merkkiliike saattaa sanoa että kyllä ne pitää nyt vaihtaa

osa tulijoista varmasti on inhimillisen hädän uhreja mutta nimenomaan tulijoiden joukossa saattaa olla tosiaan ihmissalakuljettajien asiakkaita ja euroopan lehdissä on puhuttu jopa munuaiskauppiaista jotka rahoittavat turismiansa tänne

on joskus sanottu että juodaan musiikki hyväksi ja tyttö tai poika kauniiksi mutta täytyy sanoa että tämä meidän alkoholikulttuuri on kehittynyt kuitenkin tuolla festareilla ja voi kysyä aiheellisesti pilataanko suomen festarit kielloilla

ihan noin taiteilijan näkökulmastakin voin sanoa että on huomattavasti parempi se että meillä olisi tällainen piknikkulttuuri missä ihmiset tosiaan siellä viltillä ja eväiden kanssa nauttivat alkoholia

toisaalta suomalaisia rakennusmiehiä on työttömänä valtava määrä että en tiedä missä määrin tämä kuuluu sisäministeriön alaisuuteen mutta varmaankin jotain valtioneuvoston sisällä on tästä keskustelua käyty ja on puhuttu käännetystä arvonlisäverosta myös

itsekin olen ollut pori jazzeilla muun muassa tämmöisellä mukavalla seurueella useammankin kerran ja nyt kun sitten pitää mennä sinne kaljakarsinaan niin onhan se aika hankala juttu ja tosiaan siinä juuri voi käydä niin että se alkoholinkäyttö jopa on rajumpaa toisin kuin valviran tarkoitus on ollut se on mennyt toiseen suuntaan

järvenpään puistoblues on myös yksi tällainen hyvä tapahtuma josta toivoisin että tämä olisi ollut vapaampaa ja paikalliset yrittäjät voisivat itse päättää tästä asiasta

arvoisa puhemies

muutenkin olen sitä mieltä että alkoholin juomisen täytyisi olla valvottua sillä tavalla fiksusti että se ei ole sitä kotijuomista niinkään vaan enemmän siellä paikan päällä missä itse kulttuuriakin nautitaan

miten valvotaan tosiaankin että ne rahat eivät mene valtion byrokratiaan vaan todella esimerkiksi puhtaan veden projekteihin ja lasten ja naisten lukutaidon parantamiseen

juuri myös kysyisin samaa mitä tässä aiemmin kysyttiin miten suomalaiset yritykset voisivat olla toteuttamassa kehitysavun kohteita paremmin ja myös käyttämällä alihankkijoina sitten paikallisia pienyrittäjiä

arvoisa puhemies

tilannehan on ollut hyvin surullinen tekijöiden kannalta ja sisällöntuottajien kannalta

varsinkin musiikkipuolella kun on siirrytty digiaikaan ovat tulot vähentyneet tekijänoikeustulot ja siinä mielessä on hyvä asia että tämä hyvitysmaksu tulee nyt täältä puolelta

meillehän aikoinaan kun hyvitysmaksua haluttiin korottaa tuli valituksia muun muassa kun tietokoneitten kovalevyjen osalta oli näitä maksuja perittiin niin että he eivät tarvitse musiikkia vaan he tarvitsevat kuviin tai joihinkin muihin tätä käyttöön ja tämä on tietysti parempi asia näin ettei mennä sille linjalle

ylipäänsä täytyy sanoa että tällä hetkellä monet taiteilijat jotka eivät esimerkiksi saa keikkatuloja ovat erittäin tiukoilla ja sen takia tämä hyvitysmaksu tulee kyllä hyvään tarpeeseen

täytyy sanoa että jos ei sitä tekijänoikeusmaksua saa niin ei löydy uuden musiikin ja sisältöjen tekijöitä ja tämä on se iso ongelma

tietysti yhtenä tärkeänä rooliltaan on yleisradio jolla on tärkeä tehtävä soittaa ja esittää kaikkea sitä mitä muut jättävät soittamatta

raideliikenteen kehittäminen sinänsä on hyvä asia mutta tämä voimakas painopisteen siirto sinne ei ota huomioon sitä että meillä tapahtuu kumipyöräliikenteellä kuitenkin merkittävästi rahti ja henkilöliikennettä

yleisradio on tietysti siinä mielessä avainasemassa että he mahdollisimman laajasti edistävät suomalaista kulttuuria ja soittavat myös musiikkia jotta monenlaiset tekijät myös marginaalimusiikin tekijät pääsevät tekijänoikeuksien piiriin ja saavat sieltä rahaa

lakiesitystä voidaan pitää siedettävänä kompromissina

se tuntuu siinä mielessä vähän hankalalta että kustannukset ovat varmaan nousseet niin paljon että silloin ei enää voida paljonkaan remontoida sillä samalla rahalla

silloin rahaa jäisi enemmän uuden tekemiseen ja promotointiin

olen ymmärtänyt että maakuntaliitoilla on tulevaisuudessa iso tehtävä myös tässä valvonnassa reittien osalta

kouluissa ja päiväkodeissa todella on tällä hetkellä keskustelua siitä miten järjestää juhlia jos on sellaisia lapsia jotka eivät ole kristittyjä

samoin olen samaa mieltä liikennevaliokunnan puheenjohtajan kanssa siitä että kutsujoukkoliikenteen ja taksiliikenteen rajapinta täytyy tutkia että me emme tapa hyvää taksiliikennettä että siinä täytyy olla kohtuus

mutta kaiken kaikkiaan pidän tätä lakiesitystä hyvänä ja hyvä että liikenneministeri myös otti lain valmisteluun mukaan professori tuomas ojasen ja pystyttiin saamaan liikkumavaraa meille suomalaisille tässä että ei ihan lähdetty puhdasoppisesti niin kuin täällä ed

suomi kyllä monikulttuuristuu mutta olemmeko vieraskoreudessamme luopumassa jostain omassa identiteetissämme

onko opetusministeri ohjeistanut riittävästi että todellakin kaikissa suomen kuntien ylläpitämissä kouluissa ja päiväkodeissa on joulujuhla johon kuuluvat myös kristillinen joulun sanoma ja nämä suomen kansan rakastamat joululaulut

koko viime kauden nykyiset oppositiopuolueet tekivät erittäin keskittävää politiikkaa hallituksessa ja tuntuivat kiinnostavan vain nämä metropolien suuret raidehankkeet

mutta sen verran sanon että edustaja kalli puhui tuossa ihan hyvin siitä että vrhän on tuottanut voittoa viime hallituksen aikana ja sieltä pumpattiin kovasti rahaa valtiolle eli aiheutettiin myös tätä kriisiä ja on kysyttävä

talouskasvuhan ei aina sinällään lisää työllisyyttä mutta nyt on kysymys juuri siitä miten myös talouskasvun ohessa ihmisillä olisi töitä miten lainat saadaan maksettua siten että ne eivät siirry tuleville sukupolville ja hyvinvointivaltio ei voi pitkään toimia lainarahalla

on erittäin hyvä että ministeri nimenomaan pitää esillä myös tämän velvoiteliikenteen että sillä tuetaan niitä alueita niitä raiteita mikä ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa ja se pitää pitää yllä se on aluepolitiikkaa ja se on tärkeätä ja myös niin ettei kermaa kuorita vaan jos annetaan joku supervuoro jollekin yksityiselle operaattorille sen pitää jatkaa siitä eteenpäin myös sinne syrjemmälle seudulle

esimerkiksi pienituloiset ovat huonommassa asemassa jossain tapauksessa kuin jopa asumistuella elävät koska he eivät pysty asumaan sellaisissa kalliissa asunnoissa täällä helsingissä

viimeinen taloustaantuma laittoi ihmiset miettimään mikä on elämässä tärkeää ja monesti esimerkiksi sukulaisen auttaminen ja hoivaaminen on tärkeää työtä

joka tapauksessa kiitoksia tulevaisuusvaliokunnalle ja näille asiantuntijoille että olette avanneet tämän keskustelun näistä tabuista ja kiitoksia myös ed

jotkut kansalaiset tosiaan turuilla toreilla ja pubeissa ovat olleet katkeria siitä että tavallinen työntekijä maksaa progressiivista tuloveroa kun taas muun muassa konsultit ja lääkärit voivat firmoistaan nostaa osinkotuloina työpanoksensa

hallituksen esitys eduskunnalle työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta tässä valossa on tietysti kannatettava ja eettisesti ja moraalisesti oikein

täytyy kuitenkin muistaa että firmalla tulee olla riittävästi nettovarallisuutta jotta osinkoja voitaisiin maksattaa ylipäänsä verovapaasti

lakia siis nyt ehdotetaan muutettavaksi siten että kun muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä jaetaan osinkoa ja jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos tulo muuttuu ansiotuloksi

toivottavaa tietysti olisi se että yhtiöiden vakavaraisuus paranisi ettei pumpata rahoja firmoista ulos ja näin tietysti nämä itse yhtiöt terveydenhuollon kannalta tai sitten jos konsulttiyritys on kysymyksessä pystyvät tekemään palvelujaan ja työtään paremmin

tämä on systeemi joka on luotu ja siinä mielessä jos tässä nyt on ollut epäoikeudenmukaisuutta niin katsotaan miten tämä laki toimii ja mennään sitten eteenpäin

korjataan jos ei se toimi

arvoisa puhemies

mutta mitä tulee tähän ulkopuoliseen rahoitukseen niin tässä maailmantilanteessa pidän erittäin tärkeänä että valtion rahoitus jatkuu mahdollisimman tasapuolisesti eri yliopistoille varsinkin julkisoikeudellisille yliopistoille

olin tuolla levillä tammikuussa laulamassa ravintolassa tunnelma lähestyi kliimaksia ja sen jälkeen viideksi tunniksi katkesivat sähköt tykkylumen vuoksi koko länsi lapin alueelta tuolta heikki auton alueelta

tämä laki todellakin edistää sähköjohtojen maakaapelointia mutta niin kuin täällä on todettu niin tässä on tämä kalleus ja se ongelma että jos se siirtyy maaseudun ihmisten sähkönsiirtomaksuihin niin se ei ole oikein

se on tässä lakiesityksessä minusta hyvää että tässä puututaan nimenomaan tähän koordinointiin vaaditaan sitä että eri instanssit tekisivät yhteistyössä näitä kaapelointeja

jos sen tiealueen ulkopuolelle joudutaan menemään täytyy ennakoida myös sitä että joku tie muuttuu kaksikaistaisesta nelikaistaiseksi ja totta kai siinä täytyy huomioida silloin jos mennään yksityiselle maalle että maanomistajat sitten saavat sen riittävän korvauksen tässä tapauksessa

arvoisa puhemies

edustaja kivirannan aloite on erittäin kannatettava se on plusmerkkinen uudistus kulujen kannalta

hyvä hanke mutta toivottavasti tästä ei tule mitään sellaista sanotaan rahallista pommia aikapommia maaseudun ihmisille

tosiaankin tämä verotulojen menetys on tietysti realiteetti mutta toisaalta kun ajatellaan paljonko vanhusten laitospaikan hinta on tällä hetkellä kaupungeissa ja kunnissa niin jo pelkkä kotihoitokin on jo halvempaa kunnan toimesta saatikka sitten tämä omaishoidon osuus

jotenkin on luotettu siihen että lähimmäisenrakkaudella tämä vain sujuu eikä yhteiskunnan tarvitse tähän ottaa osaa

koko se yhdeksän vuotta ainakin mitä minä olen täällä eduskunnassa ollut on käyty tätä keskustelua tästä kelan roolista että kelan kautta tämä saataisiin tasaisemmaksi

meilläkin pirkanmaalla on hyvin erilaisia kuntia esimerkiksi valkeakoski on ihan tällainen pimeä piste siellä on hyvin huonosti hoidettu omaishoidon tukea

ja niin kauan aikaa kuin tämä omaishoidon tuki ei toimi tasaisesti niin myös silloin ihmiset joutuvat epäoikeudenmukaiseen asemaan

tässä mielessä tietysti edustaja kivirannan ehdotus on hyvä että ainakin ne verorahat mitkä omaishoitaja joutuu maksamaan hän voisi saada kohtuullisuuden nimissä takaisin koska hän tekee arvokasta työtä

valtiovarainvaliokunta on todennut että vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää vesiensuojelutoimien merkittävää tehostamista ja siihen vaaditaan rahallista lisäpanostusta

tiedän sen realismin ja realiteetin että näitten lakiesitysten läpimeno ei ole kovin helppoa kun tämä ei ole hallituksen esitys mutta ehkä tällä kivirannan esityksellä voidaan myös vauhdittaa asiaa ja antaa sellaista impulssia keskustelulle tästä vakavasta asiasta koska nimenomaan tämä on yksi isoimpia kysymyksiä että ihmisiä voitaisiin hoitaa kotona inhimillisissä olosuhteissa eikä pelkästään laitoshoidossa

nyt myös kuntaliitosten myötä sinne tulee viljakkalan ja kurun kunnat

ne ovat tosiaankin semmoisia alueita joissa muututaan nopeasti kaupunkimaiseen asumiseen ja vieressä on kuitenkin näsijärven vesistö jonka virkistysarvo on mittaamaton

tätä ei voi jättää pelkästään osuuskuntien ja yksityistalouksien hoidettavaksi

rakennuskustannusten kallistuminen on vaivannut erilaisia ympäristötöitä

nämä rakennushankkeet tietysti niin täällä on puhuttu toimivat taloudellisena elvytyksenä jos niitä päästään vaan mittavasti tekemään

valtiovarainvaliokunta toteaa että useassa keskeneräisessä hankkeessa on tosiaankin hinnannousu jo mukana mutta tosiaan toivotaan siinä suhteessa että kustannukset eivät ainakaan nousisi

pirkanmaalla on uusi kihniöparkano siirtoviemärihanke

ollila tietää

niin kuin täällä on todettu tosiaan tällaisia pieniä mummonmökkejähän tämä nyt ei koske mutta suuri osa talouksista kuitenkin tähän joutuu siirtymään

kyllä silloin pyrittiin kuitenkin joissakin televisio ohjelmissa myös tuomaan esille kriittinen näkemys että ei pitäisi ohjeita antaa